mihin perustuivat aivan viime hetkillä tehdyt korjaukset sähkön kulutusarvioihin

valiokunta toteaa että ongelmana erityisesti vedennostoon liittyvässä vesistöjen kunnostushankkeiden toteuttamisessa on ollut vesilain käyttöoikeuksia koskeva raskas sääntely ja erityisesti alueen omistajien suostumusten oikeudelliseen merkitykseen liittyneet tekijät

esimerkiksi tämä tieto minkä annoitte taannoin ympäristövaliokunnalle on muuttunut noista ajoista kyllä aika merkittävästi tätä päätöstä katsellessa

korostan vielä lopuksi puhemies sitä että tämä välimalli ei saa kilpailla ara tuotannon kanssa ja tämänhän me kirjasimme myös tämän mietintö ole merkinnyt

itse eräskin isä kertoi että he olivat kertaalleen käyneet kättärillä mutta sieltä oli sanottu että menkää vain kotiin odottamaan ja ambulanssiinhan se lapsi sitten syntyi

vastauspuheenvuoro edusti jotta edustajille viitanen timo korhonen kaltiokumpu mäkinen jukka mäkelä erkki virtanen haapoja

kyllä tässä mielestäni juuri tämä ensihoidon yhteys myöskin sitten tähän synnytystoiminnan osaamiseen pitäisi läpivalaista

sitä toivon että valiokunta myöskin katsoo läpi millä tavalla voidaan tätä toimintaa kehittää ja ottaa mallia sieltä missä on pitkät etäisyydet mutta ei ole sitten tullut lisäystä matkasynnytyksissä

kävin itse inarissa jossa kerrottiin että koska on pitkä etäisyys synnytyssairaalaan niin lähestulkoon aina synnyttäjän mukaan ambulanssiin lähtee kätilö terveyskeskuksesta

ympäristövaliokunta korostaa että vesivoiman lisäysmahdollisuuksien lähtökohtana tulee olla ympäristöllinen hyväksyttävyys ja ekosysteemipalvelujen asettamat reunaehdot myös erityisesti kalatalouden kannalta

lisäksi esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on käsittääkseni tehnyt omia selvityksiään toivon että valiokunta ottaa näistäkin selvää joissa on käyty läpi sairaskertomukset näiden matkasynnyttäjien osalta

on käynyt ilmi että hyvin monet heistä ovat maahanmuuttajataustaisia

intressivertailu tulee kuitenkin tehdä nykyisestä laista poiketen aina ensin ja vasta sen jälkeen tulee harkittavaksi niin sanottu luvanmyöntämiseste

hyvin monet heistä ovat monisynnyttäjiä äitejä jotka ovat saattaneet synnyttää jo kolme lasta ja ajattelevat että no eihän tässä vielä mikään kiire ole ja sitten tuleekin kiire tai joitain muuntyyppisiä tilanteita

valiokunta toteaa että säännös tullee hyvin poikkeuksellisesti sovellettavaksi sillä kun intressivertailu on aina tehtävä ensin on todennäköistä että jo siinä vaiheessa tulisi ilmeiseksi mikäli lupaa ei voida myöntää

hallitushan joutuu uusikin hallitus nyt ottamaan kantaa itse asiassa päivystysasetukseen poikkeuslupien osalta koska ne täsmättiin tulemaan yhteen sen sote rakenteen kanssa jota me emme ministeri rehula valitettavasti saaneet vielä valmiiksi

nyt voi olla että te ette saa sitä valmiiksi tuohon aikamäärään mennessä joten tämä asia tulee teidän pöydällenne ja siinä mielessä tämä kansalaisaloitteen käsittely on erittäin tärkeä kysymys

hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöksen tavoitteena on kuitenkin ennen kaikkea varmistaa että valtioneuvostolla on mahdollisuus lausua näkemyksensä lupaharkinnassa olevan yhteiskunnan kannalta tärkeän vesitaloushankkeen yleisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä

valiokunta toteaa mietinnössään että lausunnolla ei ole itse päätösharkinnan kannalta suoranaista oikeudellista vaikutusta mutta se on yksi lupaviranomaisen lupaharkinnassa huomioon otettava lausunto

arvoisa puhemies

kun edustaja pekkarinen täällä mainitsi jyväskylän niin minun on kyllä myöskin jyväskyläläisenä pakko kysyä edustaja pekkariselta mihin perustuu se logiikka josta tässä kerroitte että mikäli tullaan menemään suurempiin kuntakokoihin niin mihin teidän mielestänne näissä ratkaisuissa katoaa demokratia

valiokunta on hyväksynyt tämänkin ehdotuksen ottaen huomioon että katselmustoimitukseen määrättyjä asioita on viime aikoina ollut vuosittain vain muutamia

kuitenkin toteamme mietinnössä että vaikka katselmustoimitusten määrä on vähentynyt niitä on käytetty erityisesti laajoissa hankkeissa joissa on ollut paljon vahingonkärsijöitä ja siten myös runsaasti vahingonarviointi ja korvauskysymyksiä

valiokunta katsoo että katselmustoimituksesta luopuminen asettaa aluehallintoviranomaisille suuria haasteita laajamittaisissa hankkeissa ja erityisen selvityksen hankkimiseen jouduttaneen tällöin turvautumaan

arvoisa puhemies

jos joku talon ulkopuolella seuraa tätä keskustelua niin ei kyllä varmasti tämä hallitusoppositio asetelma käy aivan ilmeiseksi tämän keskustelun perusteella

totean vielä lopuksi että mietintö on siis yksimielinen ja siihen sisältyy kolme lausumaehdotusta joista yksi koskee pohjavesialueiden kartoittamista toinen hallinnon resurssien turvaamista ja kolmas tulee suoraan perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta toimenpidevelvoitetta koskien ryhtyä toimiin niin sanotun valtuuslain kumoamiseksi

me olemme moneen kertaan täällä todenneet että olemme olleet liikkeelle laittamassa tätä uudistusta

mutta me olemme esittäneet täällä monia kysymyksiä koskien rahoitusta yliopistojen alueellista ja myöskin tieteenalojen välistä eriarvoistumista joihin asiallisiin kysymyksiin kukaan ei ole halunnut vastata

varmasti asuntoministeri voi kommentoida tätä samaa kysymystä koska tämä liittyy myös siihen minkälaisia asumisratkaisuja meillä on käytettävissä silloin kun ihmiset ikääntyvät

te pyritte väistelemään näitä vaikeita kysymyksiä sumentamalla ja tarttumalla joihinkin lillukanvarsiin ja lukemalla pätkiä joistakin lausunnoista

itse asiassa edustaja mäntylän kysymys tämä johdanto oli hyvä siinäkin mielessä että myös järjestöjen rooli jota jo aikaisemmassakin kysymyksessä käsiteltiin on nähdäkseni ensiarvoisen tärkeä silloin kun puhumme siitä miten voimme vastata siihen että liian moni myöskin suomalainen ikääntynyt on liian yksinäinen

aivan niin kuin täällä on todettu te itse esimerkiksi kokoomuksen ryhmänjohtajan suulla teitte juuri äsken saman mistä syytitte ed

tietenkin tämä palvelujärjestelmä on varmaan se ensimmäinen eli kun viemme ikäihmisille palveluja kotiin pitäisi muistaa kysyä myös siitä miten jaksaa miten pärjää onko omia verkostoja onko omia läheisiä ja jollei ole pitäisi olla sitten jotain vastausta myöskin siihen mistä sitä tukea ja apua siihen yksinäisyyteen voi saada koska aina ei ole niin että se henkilö joka siellä kotona käy esimerkiksi lääkinnällisiä asioita hoitamassa on ensisijainen vaan siihen me tarvitsemme tueksi myös muunlaisia verkostoja

uskon kyllä että tässä työssä esimerkiksi sote uudistuksella on myös tärkeä rooli saamme ehkä uutta tietoa ja osaamista koottua paremmin

arvoisa puhemies

kuten kaikki täällä tiedämme hallitus on ollut hyvin vaikeiden päätösten edessä ja erityisesti tämä lapsilisiin kohdistuva säästöpäätös on aiheuttanut paljon keskustelua ja myös kritiikkiä aivan aiheellisesti

moniin niistä kysymyksistä jotka tässä loppupuolella on nostettu esiin olen jo aikaisemmin täällä keskustelun kuluessa vastannut

otan kuitenkin vielä lyhyesti kantaa tähän kiireellisen hoidon määrittelyyn joka nousi tässä keskustelussa aika voimallisesti esille

lapsilisälain muutos pyritään kuitenkin toteuttamaan niin että sillä olisi mahdollisimman vähäiset vaikutukset esimerkiksi lapsiköyhyyden kasvuun ja sitä kautta lasten elämään ja asemaan yhteiskunnassa

lapsiperheistä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinhuoltajaperheet saisivat kuitenkin edelleen nykyisen suuruisen yksinhuoltajakorotuksen jokaisesta lapsesta

tällä kiireellisen hoidon määritelmällä on hyvin vaikeaa asiantuntijoidemme mukaan määritellä siis kattavasti ja yksiselitteisesti kaikkia niitä ryhmiä ja tilanteita joita tuolla terveydenhuollon puolella eteen tulee

säästö esitetään tehtäväksi tavalla jonka arvioidaan olevan kaikkein tasapuolisin erilaiset perhetyypit huomioiden ja joka ei vaarantaisi kaikista heikoimmassa asemassa olevien perheiden toimeentuloa

tältä osin voi siis sanoa että tämä lainsäädäntö jota tässä nyt esitetään selkeyttäisi myöskin tilannetta terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla

arvoisa puhemies

lapsilisään tehtävä säästö ei vaikuta toimeentulotukea saavien perheiden tilanteeseen sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona

laukkasen kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että tässä julkisessa keskustelussa olisi voitu hieman ehkä ponnekkaammin hallituksenkin taholta tuoda ilmi että kyseessä ei ole mikään uusi maksu tai vero joka lätkäistään näitten edellisten päälle

voi olla tietenkin tarpeellista myös terveydenhuoltolakia tältä osin mikäli siinä nähdään epäselvyyttä täsmentää mutta ilman muuta on niin että tällä lainsäädännöllä joka täällä nyt on esittelyssä pystyttäisiin parantamaan tätä tilannetta ja nimenomaan esimerkiksi niitä tilanteita joihin täällä esimerkinomaisesti viitattiin

arvoisa puhemies

tuon kehyspäätöksen jälkeen on sitten käyty pohtimaan sitä millä tavalla mahdollisesti voitaisiin vielä tarkemmin katsoa voitaisiinko lapsiperheiden asemaa kuitenkin jollakin muulla ratkaisulla helpottaa jotta tämä lapsilisäleikkaus ei kohdistuisi kohtuuttomalla tavalla juuri lapsiperheisiin ja nyt valtiovarainministeriössä on valmisteltu verotuksen lapsivähennys

kyllä tässä mielessä hallituksella tässä tiedottamisessa ja julkisen palvelun tehtävien korostamisessa olisi vielä aika paljon tekemistä

voisin tällaisen astmalapsen äitinä sanoa että kyllä se astmapiippu sille lapselle on parempi antaa päiväaikaan terveyskeskusvastaanotolla kuin yöaikaan päivystyksen ruuhkassa

lisäksi pidän kyllä vähän sellaisena kikkailuna sitä että tätä maksun suuruutta nyt venytetään ja vanutetaan tulevan hallituksen ratkaistavaksi

monen muunkin pitkäaikaissairauden osalta on niin että se hoidon järjestäminen ja seuranta on parempi tehdä systemaattisesti kuin näissä päivystysluontoisissa tilanteissa kun täällä on niin kovasti vakuuteltu että kyllä tämä kiireellinen hoito riittää

haluan sanoa että tämä ei ole mikään aivan merkityksetön kompensaatio lapsilisiin kohdistuvaan päätökseen verrattuna

arvoisa puhemies

olisin toivonut että jos on jotain teknisiä ongelmia niin ainakin olisi voitu todeta ääneen se taso jonka te nyt täällä kyllä äskeisessä puheenvuorossanne totesitte mutta että olisi tuotu selkeästi sitten jokin linjaus myös tämän maksun tasosta siinä vaiheessa kun tätä koko asiaa esiteltiin

se on totta että täällä on viitattu tähän thln tekemään raporttiin ja myöskin siihen mitä muita vaihtoehtoja meillä olisi ollut ratkaista tämä kysymys joka nyt on käsillä

nähdäkseni nuorisotakuu on onnistunut koska jos ajattelisimme mitä tilanne voisi olla ilman nuorisotakuuta olisimme kyllä todella paljon pahemmissa lukemissa

lisäksi mielestäni lisäarvoa tässä nuorisotakuuprojektissa tuo kyllä se että se on aitoa hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä

on myös totta että thln raportissa esitettiin itse asiassa useampaa vaihtoehtoa joista sitten yksi vaihtoehto olisi ollut se että näitä väliinputoamistapauksia joihin edustaja kontula täällä on mielestäni ihan ansiokkaasti viitannut olisi saatu ehkä vieläkin vähemmiksi

eli nähdäkseni tämäntyyppisiä malleja me tarvitsemme monessa muussakin asiassa niin että eri ministeriöt tekevät saumattomasti yhteistyötä ja en usko että siitä kenelläkään täällä on erilaista näkemystä

meillä oli kyllä pöydällä myös ikään kuin pidemmälle menevä versio siitä miten näitä tilanteita pystyttäisiin hoitamaan mutta päädyttiin tähän mikä on ruotsissakin nyt otettu malliksi

mielestäni tästä on hyvä lähteä liikkeelle

arvoisa puhemies

tällä juuri viittaan siihen mitä esimerkiksi edustaja pelkonen kysyi että kuinka voi olla mahdollista että niin moni nuori ei ikään kuin ole opiskelemassa eikä pääse työn syrjään kiinni

käsittelemme tänään myös toista tärkeää asiaa ja olen iloinen että voin olla esittelemässä tätä asumistuen rakenneuudistusta joka tänään tuodaan eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

todellakin kävimme keskustelua siitä missä roolissa me voimme täällä ministerikollegan kanssa esiintyä ja käytämme siis debattipuheenvuorot täältä aitiosta ohjeen mukaisesti

arvoisa puhemies

miten köyhä maa sotien runtelema maa pystyi niinkin nopeasti nousemaan yhdeksi maailman menestyneimmistä kansakunnista monellakin eri mittarilla

vielä äsken käytyyn keskusteluun siitä mihin kaikkeen muuhun esimerkiksi toimeentulotuen osalta tämä esitys ikään kuin avaa polkuja totean vain että täällä jo aikaisemmin keskustelussa erittäin ansiokkaalla tavalla perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja selvensi tätä asiaa

arvoisa puhemies

itse väitän että aika monella näistä nuorista on niin vakavia elämänhallinnan haasteita ja ongelmia että he tarvitsevat ensin esimerkiksi kuntoutuksen apua ennen kuin he pystyvät hakeutumaan esimerkiksi opiskeluihin tai työharjoitteluun työpajoihin ja niin edelleen

kyllähän suomalainen taloustilanne on jo jos ajatellaan tätä kuluvaa vuotta näyttäytynyt varsin haasteellisena

ensinnäkin totean edustaja kumpula natrin mukaisesti että suomessa todellakaan adoptioprosessi ei ole mikään läpihuutojuttu vaan erittäin tarkan harkinnan paikka

tällä uudistuksella yleistä asumistukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja menettelytapoja selkiinnytetään uudelle tasolle

tähän kysymykseen itsekin olen monissa kansainvälisissä yhteyksissä saanut vastata ja kertoa siitä millä tavalla suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu oikeudenmukaisuuden tasa arvon ja yhteisen tekemisen tavoin

lukemat ovat aika karua kertomaa

sen vuoksi olen erityisen iloinen siitä että hallitus tässä budjetin yhteydessä on tuomassa eduskunnalle myöskin esityksen uudesta sosiaalihuoltolaista jolla nimenomaan on tarkoitus siirtää painopistettä korjaavista toimista ennaltaehkäisyyn

tässä on kysymys hyvin rajatusta lainsäädännöstä ja rajatusta ihmisjoukosta

pidän tärkeänä sitä että lasten asemaan ja oikeuksiin kiinnitetään huomiota mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että täälläkin tänään esiin nostettu vaatimus isästä ja äidistä kaikille lapsille on kyllä vähintäänkin ongelmallinen

asunnon täytyy olla asuinkäyttöön tarkoitettu eikä yleistä asumistukea myönnetä majoitustoimintaan vapaa ajan asuntoihin eikä hoitosuhteisiin

niinpä arvoisa puhemies voi sanoa että eriarvoisuus on paitsi suomen haaste ehkä myös maailman yhteisistä haasteistamme se suurin

eli tässä yhteydessä haluan oikaista sen käsityksen joka täälläkin jossakin keskustelussa vilahti että työtön ei hyötyisi lainkaan tästä lapsilisävähennyksestä

ymmärrän erilaisia näkemyksiä mutta pelkään kyllä että tällainen keskustelu aiheuttaa aivan turhaa huolta ja mielipahaa sellaisissa perheissä joissa on vain yksi vanhempi ja tiedämme että näitä perheitä on varsin paljon

tämä on se asia jossa mielestäni meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on vielä paljon tekemistä niin nuorten osalta kuin myös lapsiperheiden osalta ja tällä lakiesityksellä tartumme siis tähän haasteeseen

asumistukea myönnettäisiin jatkossa ruokakunnan koon ja asunnon sijaintipaikkakunnan neljän eri kuntaryhmän mukaisesti määräytyvistä enimmäisasumismenoista

mutta samalla juuri tämä eriarvoisuuteen puuttuminen voisi olla yksi ihmiskunnan suurista mahdollisuuksista

lisäksi mitä tulee sitten toimeentulotuen myöntämiseen niin uskon kyllä että hallituk sen rakennepakettiin sisältyvä toimeentulotuen kela siirto tulee osaltaan helpottamaan sitä että niillekin nuorille jotka ovat vain tämän viimesijaisen tuen varassa saamme ikään kuin rakennettua järjestelmän jossa puututaan heidän asemaansa jo aikaisemmassa vaiheessa ilman että tuo tilanne pitkittyy nuorten osalta

asunnon koolla ja muilla ominaisuuksilla ei olisi vaikutusta tuen määrään

mutta minä olen täällä nyt arvoisa puhemies koettanut kysellä viime joulukuusta lähtien kysymystä minkä takia perussuomalaiset eivät sitten äänestäneet suurimpien perintöjen verottamisen puolesta tässä salissa jos te olette oikeudenmukaisemman verotuksen kannalla

kun ihmiselle annetaan mahdollisuus missä päin maailmaa tahansa olla osallisena yhteiskunnastaan ja lähiympäristöstään hän yleensä eri tavoin antaa oman panoksensa niin oman yhteiskuntansa kuin koko maailmankin kehitykseen

etuustuloiksi katsotaan esimerkiksi työmarkkinatuki tai kotihoidon tuki

vuokranantaja asunnon omistaja ja tuen hakija voivat nykyistä helpommin arvioida minkä suuruisista menoista tukea voidaan myöntää

hyväksyttävien vuokrien enimmäismäärät ovat jonkin verran alhaisemmat kuin nykyiset asumistuessa hyväksyttävät maksimiasumismenot

ei ole puhemies tullut vastausta vielä

mutta tätä panosta ei valitettavasti voida odottaa jos ihminen koko ajan joutuu kamppailemaan nälän köyhyyden väkivallan ja osattomuuden keskellä

sen vuoksi sellaisen mielikuvan antaminen että tämän pienen ihmisjoukon asian hoitaminen inhimillisellä ja kansanterveydellisesti järkevällä tavalla olisi jotenkin pois meidän vanhustenhoidon parantamisesta on mielestäni harhaanjohtavaa tietoa

kun nykyään neliövuokra ja pinta alanormit ovat leikanneet hyväksyttäviä asumismenoja otetaan uudistuneessa asumistuessa useammin huomioon suurempi osa vuokrasta

on helppoa yhtyä niihin moniin puheenvuoroihin joita on tässä keskustelussa käytetty ja joissa on aivan ymmärrettävästi ihmetelty tätä ristiriitaa selonteon sanojen jotka ovat hyviä sanoja ja paikallaan olevia sanoja mutta sitten toisaalta hallituksen konkreettisten tekojen välillä

ja tässä laskelmassa ei ole mukana hoitolisää tai kuntalisää joita siis monissa kunnissa edelleen maksetaan mutta silti etuustulo oikeuttaa verotuksen täyteen lapsivähennykseen

vielä palaan tähän keskusteluun jonka edustaja zyskowicz täällä otti esille ja väitti että me tässä piirrämme jotakin mörökölliä tästä valinnanvapaudesta

uudistuksella ei ole valitettavasti voitu merkittävästi nostaa asumistuessa hyväksyttävien vuokrien enimmäistasoa ja tämän vuoksi asumistukea joudutaan edelleenkin paikkaamaan toimeentulotuella

olen täällä aikaisemminkin tämän vaikean leikkauspäätöksen yhteydessä puhunut palveluiden tärkeydestä lapsiperheiden tukemiseksi enkä voi jättää sitä mainitsematta tälläkään kertaa

mielestäni oli tärkeää se että ministeri toivakka omassa puheenvuorossaan nosti esille hyvin painokkaasti sen että kehityspolitiikan tavoitteena pitää olla ja on myöskin suomen linjassa maailman vakaus

kyse on siitä että sen yksittäisen ihmisen asian hoitamiseksi kun hän tarvitsee usein monia erilaisia palveluita sen ketjun tulee olla mahdollisimman saumaton

asumistuen tuloista johtuvan omavastuuosuuden määrittelyssä valtioneuvoston asetuksella vahvistetut laajat omavastuutaulukot jäävät pois

kävimmehän juuri äsken täällä useamman tunnin keskustelun sosiaalihuoltolaista jolla nimenomaan pyritään vahvistamaan perheiden tilannetta

palvelut ovat nähdäkseni sellainen tukiverkko jota meidän tulee tulevaisuudessakin pikemminkin vahvistaa kuin heikentää ja siirtää niin kuin sosiaalihuoltolaissa palvelujen painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin ja siihen ennaltaehkäisyyn tai varhaiseen tukeen riippuen nyt siitä mitä termiä täällä äsken haluttiinkaan käyttää

monet näistä kehityspoliittisen selonteon linjauksista ovat hyvin kannatettavia mutta ne on asetettu ikään kuin rahaa olisi ainakin vähintään yhtä paljon kuin aiemminkin ja tämähän niin kuin tiedämme ei pidä paikkaansa

omavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa joten pienen harjoittelun jälkeen on ehkä helppoa muistaa mikä on kunkin kokoisen ruokakunnan tuloista vähennettävä osuus

lisäksi edelleen haluan toistaa ihmettelyni siitä että vaikka täällä nyt kerrotaan että syyrian lähialueille on panostettu ja tullaan panostamaan mikä on tärkeä asia niin siitä huolimatta tässä keskustelussa pakolaiskriisin osalta hyvin usein tuntuu ajateltavan niin että tämä ikään kuin riittää

kysymys on siitä että me haluaisimme että hallitus tekisi kokonaisvaltaisen vaikutusarvioinnin näistä toimista

näin tietenkin tavoite on se että lapsiperheet huolimatta tästä vaikeasta leikkauspäätöksestä voisivat silloin kun tilanne tulee sellaiseksi että ilman apua ei selvitä eikä jakseta saada palveluiden kautta siihen omaan arkeensa helpotusta